ainoa keino millä tästä ulos pääsemme on saada meidän työllisyystilanne paranemaan uusia työpaikkoja koska esimerkiksi lapsiperheille ainoa todellinen menestyksen tae on se että vanhemmat saavat käydä töissä pitää hyvää huolta lapsistaan

ministeri jan erik enestam tuli reilusti julkisuuteen ja totesi että häntä harhautettiin

minkä tautta hirttäydytään tähän hommaan nyt kun ei ole mitään pakkoa eikä kiirettä

muuta keinoa meillä ei ole

on todellakin niin että suomessa kirjastojen ystäviä ovat kaikki ja kunnat varmasti pitävät huolen siitä että kirjasto on se asia jonka puolesta halutaan tehdä töitä ja jota halutaan kehittää

näin on kotikunnassanikin

mutta mitä sitten tulee tähän taloudenpitoon niin sekin on huomioitava kuntapäättäjien että kun valtiovalta lähettää aina sanktioita leikkaamalla sitä sun tätä sekin on yleisen taloustilanteen sanelema totuus sekin on otettava huomioon koska siinähän pahimmillaan käy niin että jos kunta ei pidä taloudestaan huolta ja mennään sitten asteikolla kriisikuntaan niin se johtaa taas sitten siihen tilanteeseen jossa kunta pistetään selvitystilaan minkä jälkeen valtioneuvosto tekee päätöksen ja todennäköisesti liitos tapahtuu lähimpään naapurikuntaan mikä parhaaksi siinä tilanteessa katsotaan

todellakin tämä huoltovarmuusasia on tärkeä ja pidän sitä ihan järkevänä että suomi nostaa oman rimansa niin korkealle että pystymme kaikissa olosuhteissa energiataloutemme itse hoitamaan niin hyvin ettei tarvita vieraan apua

on aivan käsittämätön tilanne suomessa että kansakunta ostaa melkein kymmenellä miljardilla eurolla vuodessa energiaa ja samaan aikaan aktiivisesti tehdään töitä kaiken maailman viherpipertäjät yrittävät tehdä kaikkensa että kotimaisen energian käyttö estetään

on tärkeää että riista asioissa päätösvaltaa hajautetaan maakuntiin ja sen tämä riistahallintolaki tekee oivallisesti

eihän tässä ole mitään järkeä

eihän siinä ole mitään järkeä että todellakin kiistellään siitä kuinka paljon esimerkiksi susia ja karhuja tässä maassa on kun se kuitenkin on todettavissa oleva asia

se on selvä asia pitää nyt jokaisen ymmärtää kansanedustajana ja kampanjoita käyneenä että vaalipuheet ovat vaalipuheita vaaliohjelmat ovat vaaliohjelmia mutta hallitusohjelma on se jonka mukaan mennään

ihmettelen tätä opposition asennetta näihin asioihin

te kaivelette kaikkia karmeita pelkoja jostakin syvistä mustista syövereistä

en jaksa millään ymmärtää sitä että maa ja metsätalousministeriössä ja riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa ja sitten metsästäjien keskuudessa ihan eri luvut liikkuvat ja kaikki vakuuttavat olevansa oikeassa

edustaja pia viitanen on tässä talossa varmasti yksi kokeneimpia siinä mitä on torilla puhunut tammelassa ja mitä on sitten täällä politiikka varmaan yhtä lähellä tosiaan kuin yö ja päivä tai juhannus ja joulu

varmaan te kohtapuoliin ette uskalla liikkua pimeän aikana ulkona kun mörkö voi viedä teidät tai jotain muuta voi tapahtua

aivan kuten ministeri asian esitteli ja viittaan edustaja essayahin äsken käyttämään puheenvuoroon niin eihän tässä ole sen kummemmasta asiasta kysymys kuin suomen velvollisuudesta laittaa tämä arvopaperikeskusasetus täytäntöön aivan kuten edustaja essayah äsken totesi

ja sitten kun riistakeskukset aloittavat toimintansa tämän lain myötä niin viranomaispäällikköhän toki on tärkeässä asemassa julkista valtaa käyttämään sillä alueella mikä on riistakeskuksen toimialue mutta on tärkeä huomata että uusi riistahallintolaki todella panostaa siihen että toimintaa viedään yhä vahvemmin kentälle rahaa käytetään yhä enemmän siellä ja metsästäjät osallistuvat itse aktiivisesti omaa harrastustaan koskevien päätöksien tekoon

jos me jatkuvasti pelkoja ja mörköjä näemme tässähän käy pian aikaa niin että yritykset toteavat että eihän tänne kannata investoida eikä tänne kannata tehdä yhtään mitään ja meillä on sen jälkeen miljoona työtöntä lisää

zyskowiczille sen kun hän äsken omassa puheenvuorossaan epäili että ne sudet eivät pysyisi jossakin nuuksion kansallispuistossa tai missä niitä nyt onkaan sitten että tosiasiahan on että eiväthän ne ilomantsissakaan pysy missään kansallispuistossa

toisaalta sitten jos vaaditaan etukäteen jonkunasteinen suunnitelma miten tämä vaalirahoitus toteutetaan niin jokainen tietää omat rahansa joutuuko ottamaan lainaa mutta ongelmahan tulee siitä kun joku henkilö tai joku yhteisö on luvannut näille ehdokkaille vaalirahoitusta niin se johtaa pian siihen että jos sitten sitä rahoitusta ei tulekaan niin sitten alkaa vaalien jälkeen kamala kalabaliikki että te etukäteen ilmoititte että näin paljon tulee tuolta rahaa eikä sitä sitten tullutkaan

hyvänen aika jatkuvaa pelottelua

en jaksa ymmärtää teidän asennettanne en millään

nykyisellään vaalirahoituslaki on mielestäni kohtuullisen hyvin toimiva

todellakin tämän tapon saaminen sellaiseksi rikokseksi joka ei vanhene on erinomainen asia

siksi olisi hyvä että tämä susikanta saataisiin tasaisesti levitettyä maahan silloin näkisimme kaikki sen autuuden mitä se käytännössä on

valtava selitysten selitysten selitys

mutta saatesanoiksi tälle mahdolliselle työryhmälle haluan sanoa sen että kun asetamme jonkun kampanjakaton niin se uskottava kampanjakatto toimii tietysti vasta sitten kun sillä on jonkunasteinen valvonta

todellakin rikostutkinnan keinotekniikka dna tekniikka kaikki mahdolliset tekniikat on rajusti kehittynyt viimeisinä vuosikymmeninä

pitää muistaa että nämä tutkintatekniikat kehittyvät hurjaa vauhtia kaiken muun teknologian kehittymisen myötä

onhan se aika ihmeellinen tilanne jos esimerkiksi allekirjoittanut yksin kampanjoi parin tukimiehen kanssa torilla ja toisella puolella jaetaan koko liiton voimalla sekä soppaa että esitteitä monin monin monin henkilöin

ja nimenomaan tällaisessa tapauksessa jossa ihminen on rikoksen seurauksesta menettänyt henkensä on aivan oikein että tätä tutkitaan aina mahdollisuuksien mukaan ja nimenomaan uudella tekniikalla

toivon että laki saadaan mahdollisimman äkkiä läpi ja voimaan ja nimenomaan niin että tällaiset edustaja kiurun lakialoitteessa mainitseman tapauksen mukaiset rikokset voidaan ratkaista vaikka aikaa olisi mennyt vähän enemmänkin

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys ja siitä tullut mietintö kuvaavat hyvin sitä että tätä byrokratian purkua olisi ehkä kannattanut harjoittaa jo vakavammin tuumin aikaisemminkin koska tässä tavallaan hetken aikaa on ollut laki voimassa nyt se sitten kumotaan tai muutetaan lakia niin että hakemuksen käsittelymaksua ei enää ole

hallituksen esitys laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja sen pakollisuudesta koulu ja päivähoitokuljetuksissa on erittäin hyvä ja perusteltu

valitettavasti rattijuopumus on meidän aikamme suuri ongelma ja valitettavasti on muutamia koulukuljetustapauksiakin joissa kuljettaja on ajanut kouluautoa päihtyneenä

toivon mukaan pääsemme tällaisista tapauksista virtaviivaisempaan menettelyyn

tämä on erittäin erittäin tuomittavaa ja on hyvä että nämä laitteet tulevat sille tasolle että nämä tilanteet pystytään karsimaan pois kokonaan

se on hyvä periaate että opiskelu on edelleen suomessa maksutonta ja nimenomaan niin että kaikki yhteiskuntaluokkaan ja asemaan ja kukkaron paksuuteen katsomatta pääsevät opiskelemaan jos muuten vain halut ja tahto riittävät

euroopan unionin jäsenenä olemme mukana näissä hommissa totta kai kun olemme unionin jäseniä ja niitä tilanteita joissa apua tarvitaan on varmasti tulevaisuudessa odotettavissa

on myös hyvä että tähän lakiin on tullut tämä viiden vuorokauden poikkeus että auton huollon tai mahdollisen ongelmatilanteen esimerkiksi auton rikkoutumisen takia viiden arkipäivän ajan voi käyttää muuta ajoneuvoa kun siitä ilmoittaa asianmukaisesti

järjestelmiä pitää kehittää niin että tämmöinen turha tyhjäkäynti poistuu ja opiskelijat hakeutuvat vain sellaisille aloille joihin he todella haluavat

tätä varten lainsäädäntö pitää laittaa kuntoon mutta on myös pidettävä huoli siitä tästä esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja antti kaikkonen äsken käytti hyvän puheenvuoron että demokraattisen katteen pitää olla kunnossa ja sitten on harkinta sen mukaan miten vakavasta tilanteesta on kyse

on äärimmäisen tärkeää että euroopan neuvoston parlamentaarisen valtuuskunnan kokous ja euroopan kansakunnat säilyvät yhtenäisinä siinä että puolustetaan vapaata maailmaa niin että ihmisillä on oikeus lausua mielipiteensä ja niin että kansakunnilla on koskemattomuus ja väkivallalla ei tässä tällä mantereella eikä muuallakaan maailmalla saavuteta sitä tulosta johon jotkut pyrkivät aktiivisesti

ensimmäinen on se että nyt saadaan näille laitteille myös laatuvaatimukset jolloin tiedetään että laitteet ovat luotettavia ja toimivat hyvin

mutta on välttämätöntä että lainsäädäntö on kunnossa apua pyydetään ja annetaan jos sitä tarvitaan ja kolmanneksi meillä pitää olla myös eduskunta mukana tässä päätöksenteossa niin että saamme ajanmukaista tietoa ajan tasalla sen mukaan mikä tilanne on ja jos tilanne on oikein vakava niin totta kai eduskunta osallistuu edustaja kaikkosen esittämällä tavalla näihin tapahtumiin

ongelma on varmaan siinä että hyvin monella alalla tänä päivänä puuttuu ammattitaitoista työvoimaa mutta toisaalta sitten koulutetaan sellaisiin tutkintoihin sellaisia tutkintoja tulee tehtyä jotka eivät johda koskaan ammattiin

toisena asiana se että niiden pitkään arvokasta työtä tehneiden taksiyrittäjien jotka ovat täysraittiita piiristä on tullut hieman kritiikkiä siitä että rangaistaanko heitä nyt siitä että heillä on täysin raittiit elämäntavat tällaisen lukon hankinnalla

elikkä kyllä meidän koulutuksen sisällä pitää näiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen käydä sitä keskustelua että mihin ammatteihin koulutamme että ammattityövoimaa riittää kaikille aloille

on hyvä että näistä ongelmista keskustellaan ja euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on juuri se foorumi missä nämä asiat pitää uskaltaa tuoda esille ja pitää muistaa että se kun eurooppa esiintyy omaa oikeuttaan puolustamassa tai vapauksiaan puolustamassa yhtenäisenä on myös viesti ulospäin euroopasta kaikilta kansakunnilta

ymmärrän sen tuskan ja valitettavasti silloin kun laissa tämmöistä positiivista poikkeusta ei oikeastaan voi tehdä kun kysymys on näyttökysymys tässä on hieman näitä kärsijöitäkin

tätä asiaa ei pidä sotkea tähän suomen tilanteeseen mutta kuten edustaja lauslahti omassa puheenvuorossaan totesi niin sieltä tulee joka tapauksessa meille opiskelijoita jolloin on aivan oikein että heiltä peritään kohtuullinen maksu koska kysyntää on

mutta ymmärrän heidän tuskansa koska heille tämän lain voimaantulo ja laitteen hankinta on tavallaan turhaa koska he eivät koskaan ole alkoholia nauttineet tippaakaan niin heidän osaltaan tämä asia on hieman sanotaanko turha kustannus

yksikään euroopan valtio varmaan näiden suurvaltojen erilaisten ristiriitojen väännössä ei yksinään ehkä pärjää eikä pärjääkään mutta kun eurooppa tässä asiassa esiintyy yhtenäisenä ja pitää puoliaan yhteisin voimin niin silloin pärjätään paremmin

vastauksena tuohon windfall veroasiaan omalta osaltani totean että ministeri paula lehtomäen esitys oli erittäin hyvä

edustaja viitanen ansiokkaasti tässä haastoi siihen että pitäisi arvioida näitä hallituksen tekemiä toimia sitä vasten että demarit ovat tehneet tämän vaihtoehtobudjetin

siitä voidaan tietysti olla monta mieltä mutta sillä oli puhtaasti poliittiset tarkoitusperät että saadaan vain semmoinen laji sinne uhanalaisten listalle millä pystytään hallitsemaan suomalaista metsämaisemaa mahdollisimman tehokkaasti erilaisilla suojeluriidoilla joita tässä maassa on kyllä ollut viime vuosina ja vuosikymmeninä aivan riittävästi ja kaikki aivan turhaan

toivon omalta osaltani ja teen parhaani sen eteen että tämä lähtisi etenemään ripeässä tahdissa ja niin että asia käytäisiin toki kunnolla läpi ja saataisiin sitä kautta etenemään

tietysti on ilolla pantava merkille myös se että muistamani mukaan sosialidemokraattien kanta viime kaudesta on ilmeisesti hieman muuttunut mutta jos ei ole muuttunut niin olen pahoillani jos muistan väärin

se että edelliset neljä vuotta menivät niin sanotusti peukaloita pyöritellessä on kieltämättä aiheuttanut hieman vatsanpuruja olemassa olevan talouspolitiikan noudattamiselle

hallitus varmaan omassa budjettikehysriihessään tulee näihin asioihin vielä ottamaan kantaa enkä epäile etteikö siellä käytäisi railakkaitakin keskusteluja mutta tämä tilanne on niin vaikea että siinä ei helppoja asioita olekaan

liito orava eläimenähän ei pelkää mitään sehän pärjää siellä missä se pärjää niin kuin ilomantsissa ampumaradan vieressä missä ammutaan kiväärikaliiperisilla aseilla jatkuvasti ei se haittaa kyseisen eläimen elämää ollenkaan

se että tästä rajaamistarpeesta luovutaan on erittäin tervetullut järkevä ilmaisu ja järkevä päätös johon valiokunnan enemmistön kanta yhtyy

olen mielenkiinnolla seurannut tätä keskustelua ja totean sen että mitä tulee näihin työttömyyskorvausten maksuun liittyviin rahoihin niin todellakin edellisen hallituksen viimeisessä budjetissa oli aika rankka alibudjetointi

kyllä metsäammattilaiset ovat kurssinsa käyneet ja aivan kuten joku edustajista sanoi puheenvuorossaan monitoimikoneista löytyy tänä päivänä karttaohjelmat joista kaikki erilaiset suojelurajaukset kyllä löytyvät

toivottavasti tunnustetaan myös tosiasiat sellaisina kuin ne ovat

tärkeämpää tässä valtiossa olisi se että pystyisimme poistamaan byrokratiaa niin tehokkaasti että sille ihmispoloiselle joka joutuu siihen työttömyyskierteeseen luotaisiin aito mahdollisuus työllistyä ja hänet jopa palkittaisiin siitä jos hän oma aloitteisesti löytäisi työpaikan

edustaja maijala tässä omassa puheenvuorossaan muistamani mukaan totesi että metsäpeura on se todellinen uhanalainen laji tässä maailmassa

minun mielestäni meidän pitää päästä sellaiseen järjestelmään jossa nuorelle joka aktiivisesti saa työpaikan tai kenelle tahansa joka löytää työpaikan annetaan siitä työvoimahallinnon puolesta vaikka pieni bonus että hän on ollut itse aktiivinen

se on kuolemassa sukupuuttoon sen tautta että eräs toinen uhanalaisten listalle merkitty joka sekään ei ole uhanalainen susi on tappamassa suomessa metsäpeurat sukupuuttoon ja se on sitten ihan aidosti sukupuutto

jos joku epäilee onko liito orava uhanalainen niin tuosta kun menee itärajan yli ja painaa kohti vladivostokia niin koko se valtava manner on täynnä liito oravia se siitä uhanalaisuudesta

ilman sitä yleistä purkua tästä hommasta ei tule mitään

tämä keskustelu on ollut vallan mielenkiintoista mutta kuitenkin se lähtökohta mitä oikeusministeri omassa puheenvuorossaan totesi että näitä lakeja tulee virtaviivaistaa

miedolle tiedoksi että metsänhoitoyhdistyksissä tänä päivänä esimerkiksi kotimaakunnassani kaikille metsänomistajille menee tiedotteet menee lehdet niin että kyllä yhteyttä pidetään jatkuvasti

mutta niin kuin edustaja viitanen täällä äsken hyvin suurella äänellä ja ääni vavisten todisti miten nämä junaleikkaukset ja nämä käräjäoikeusleikkaukset sopivat toisiinsa niin siihen on helppo vastata